nostele er vormiskanava

vaikka en hyväksy samaa sukupuolta oleville pareille avioliiton statusta en voi myöskään ymmärtää sitä että käsillä oleva lakiehdotus avaisi ohituskaistan avioliittoon rekisteröidyssä parisuhteessa eläville

toivoisin ministeriöltä jonkunnäköistä lainsäädännöllistä näkökulmaa siihen onko tosiaan niin että nämä miljardien eurojen ohjelmien markkinat itse säätelevät itseään eikä sitä käytännössä valtion tasolta lainkaan valvota ja voitaisiinko puuttua tähän rahastamiseen joka on selkeästi havaittu ainakin vantaalla

ruotsissa esimerkiksi on semmoinen sääntö että asukkaat saavat etuosto oikeuden niihin asuntoihin jos nämä yleishyödylliset toimijat muuttavat suuntaa ja haluavat myydä ne pois

perustelut sille että avioliitto ei edellyttäisi vihkimistä ovat huonot

arvoisa puhemies

ja millä tavalla sitten turvataan vuokralaisen oikeus siinä että siitä ei tule vapaata riistaa siinä mielessä että hänen vuokraansa korotetaan tällä esitetyllä tavalla

esitän esityksen numero viisi

lisäksi täytyy muistaa se että se ei kannusta esimerkiksi ottamaan töitä yhden kahden kuukauden pätkätöitä jos vain semmoisia on tarjolla vaan se voi passivoittaa myös tämän ryhmän

edustaja kuusisto toki minä ymmärrän taiteen päälle mutta ei postimerkin ensisijainen tehtävä ole olla mikään taidetaulu vaan sen tehtävänä on kuljettaa posti paikasta a paikkaan b

syytökset omar kuusio seitsemän

boenis kannata leikkivät pois puhemies teen ehdotuksen kahdeksan yhdeksän lusty elomaa arveli

tältä osin lakialoitteessa olisi voitu jollakin tavalla kiinnittää huomiota myös näihin asioihin

mies kannatan

se puhemiesten ehdotukset kymmenen yksitoista ja kaksitoista ja jalustoja ketun voimiskalle j

esityksessä on myös muutos uskonnonvapauslakiin josta valiokunta itse toteaa että muutos menee avioliittolain muutoksen edellyttämää pidemmälle

miesten ehdotukset

rustolohella ja skannata

jos tästä kiitosta pitää hallitukselle antaa niin siinä voin antaa kiitosta että kyllä tämän hallituskauden aikana kuitenkin rahankeräyslupamenettelyä on helpotettu

lakivaliokunnan olisi kuulunut pyytää lausunto asiasta perustuslakivaliokunnalta jolle tällaiset asiat kuuluvat

arvoisa puhemies jan ehdotuksen viisitoista edustaja voi arvoisa puhemies kannatan täysturvan varassa puhemiesten ehdotuksen numero kuusitoista risto juvonen

tämä muutos tarvitsisi kunnon puntaroinnin

tämä olisi ollut arvokasta osoitusta meidän yhteiskunnassamme aivan toisenlaisen arvoinen kuin tämä nyt tehty

siinä mielessä tämä poliisihallitukselle siirtynyt toiminta ja niitten sääntöjen uudistaminen ministeriön toimesta ovat hienoja asioita

mitä tulee edustaja kalmarin mainintaan ettei voida auttaa yksityistä henkilöä jos hänellä on hätä vaikka hautakiven saamisessa tai muussa niin eihän laki kiellä ketään auttamasta

kiinnitin huomiota edustaja tolvasen mainintaan siitä kun hän poliisina sanoo että poliisi ei voi puuttua rikokseen muuten kuin vakavan rikosepäilyn olemassa olemisen jälkeen tehdä tätä peitetoimintaa

puhemies

tarkastusvaliokunnan mietintö on erittäin osuva ja hieno

useat sellaiset valtiot ja järjestöt joista tai joiden kautta suomeen yleensä adoptoidaan lapsia eivät anna lasta samaa sukupuolta olevien parien adoptoitavaksi

tuli mieleen että jos poliisi kerran ei voi tätä peitetoimintaa nykyisen lainsäädännön kautta nytten tehdä niin onko mahdollista tietääkö tolvanen vastausta siihen että jos esimerkiksi toimittajat osallistuisivat tähän nettipedofiilien kiinni saamiseen omalla peitetoiminnallaan siten että ovat lapsen profiililla netissä ja kun heihin otetaan yhteyttä ja he menevät sovitulle tapaamiselleen ja mikäli siellä kaikki aineisto sitten löytyy netistä edeltä käydyt keskustelut ja sitten sen tapaamisen yhteydessä niin sitten poliisi suorittaisi samanaikaisesti siellä pidätyksen

jos jokin olisi viisasta niin se että hallitus olympiastadionin suitsuttamisen sijaan puhuisi nuorten tai syrjäytyneitten miesten tilanteesta tänä päivänä kun on lähestulkoon kansallinen kriisi näitten viime päivien tapahtumien johdosta

sote uudistus aiheuttaa pelkoa myös siitä tulevatko mielenterveyspalvelut toteutumaan ja riittämään kaikille tasapuolisesti ja oikean aikaisesti

esimerkiksi armeijaan hakeutuvista nuorista miehistä kolmannes ei enää kelpaa sinne koska he eivät täytä määrättyjä mittoja mitä sinne on asetettu

kysyisin asianomaiselta ministeriltä

nythän me tässä olemme keskustelemassa valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksesta jossa eduskunnan puoluerahoitusta valvotaan ja siitä miten sitä valvotaan

mikään ei olisi estänyt tekemästä adoptiolakiin säännöstä eikä estä vieläkään tekemästä sellaista säännöstä jossa maa tai järjestö voi niin halutessaan antaa lapsia adoptioon vain heteropareille

kuinka uudessa sote työryhmässä on huomioitu se että mielenterveyspalvelut tulevat toteutumaan ja toisen

arvoisa puhemies

itse olisin enemmänkin huolissani siitä että aikuiset eivät ymmärrä jatkuvasti muuttuvaa kielellistä kulttuuria jonka huomaa varsinkin nuorison käyttämän kielen jatkuvassa kehittymisessä

näissä muissakin kommenteissa annetaan ikään kuin ymmärtää että tätä maahanmuuttoasiaa ei ole oikealla tavalla osattu käsitellä tai huomioida positiivisena kehityksenä euroopassa ja suomessa ja siinä mielessä tässä tyrmätään aika suoralta kädeltä joidenkin poliittisten toimijoiden kannanotot

me emme voi käsitellä näitä nuoria ikään kuin he olisivat omatahtoisesti siihen tilanteeseen joutuneet tai ajautuneet vaan yhteiskunnan täytyy kantaa vastuu niin kunta kuin valtiotasolla ja luoda nämä tarkastusvaliokunnan määrittelemät ennalta ehkäisevät toimenpiteet jokaiselle osalle

tietääkseni kuntalain uudistamisessa ei ole otettu huomioon sitä näkökulmaa että sielläkin myös kaikki luottamustoimissa olevat henkilöt tulisi listata tähän avoimuuden listaan

hyvänä esimerkkinä voidaan ottaa lähes kautta linjan kaikkien viranomaisten käyttämä kieli ja sen kehittyminen joita ei ymmärrä tavallinen kansalainen tai nuoriso juuri lainkaan ja jos jossain niin siinä tarvittaisiin kehittymistä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olen samaa mieltä totta kai siitä että kotoutumiseen panostaminen on tärkeää ja meidän tulee tarjota siirtolaisille mahdollisuus koulutukseen ja työpaikkoihin

miten nykyinen lainsäädäntö

elikkä vain vaaleissa valittu kaupunginvaltuutettu tai kunnanvaltuutettu joutuu tekemään sen vaalirahailmoituksen mutta mites on niitten henkilöiden kanssa jotka istuvat lautakunnissa päättämässä esimerkiksi kaavoituksesta ja yhtiöitten hallituksissa johtamassa yhtiöitten hallituksia

esimerkiksi tämä että kuntien lautakunnat päättävät esimerkiksi kaavoituksesta tai terveys ja sosiaalipalvelujen yksityistämisestä mutta päättäjän ei tarvitse ilmoittaa euroakaan saamastaan vaalituesta jos hän ei ole valtuutettu

arvoisa puhemies

tämä on erittäin hyvä hallituksen esitys ja tässä nimenomaan halutaan juuri vahvistaa suomen ja ruotsin kielen ja muiden suomessa käytettävien vähemmistökielten asemaa suomen ja ruotsin kielen huoltoa sanakirjatyötä ja tutkimusta

kuitenkaan en voi olla samaa mieltä sitten näistä kaikista muista toimenpideajatuksista joihin näissä sisällöllisesti on kiinnitetty huomiota sillä yksistäänhän ne eivät tilannetta tule parantamaan

mutta meidän täytyy kuitenkin muistaa kuten edustaja saarikko mainitsi että nyt tätä apparaatti ja ajaa riksalla vaatteita eläkeläisten asumistukea ollaan muuttamassa yhdenmukaiseksi muiden asumistukea saavien kanssa

siinä mielessä onko tällainen uudistamatta jättäminen järkevää saati läpinäkyvyyttä edistävää toimintaa

en tiedä kuinka paljon täällä ylipäätänsä mietitään euroopan neuvostossa esimerkiksi tämmöistä gettoutumista tai segregaatiokehitystä joiden kuitenkin monessa maassa on todettu jo olevan ongelmallisia

tämä avoimuus pitäisi ulottaa aidosti joka alueelle ja laittaa jokainen henkilö samalle viivalle ja velvoittaa ilmoittamaan mistä rahoitus on tullut vaaleissa

itse kannatan toki sitä että saadaan lisää joustavuutta esimerkiksi avustuksia voidaan hakea kesken vuoden mutta epäilen kovasti sitä että kun ministeriöille siirretään avustuksen myöntämisoikeus valtioneuvoston yleisistunnon sijasta niin tässä käy niin kuin juuri edustaja vehviläinen mainitsi että hyvin helposti voidaan ministeriössä ruveta myöntämään rahaa niille toimijoille jotka ovat lähellä ministerin arvomaailmaa tai ministeriön hankkeita ja tämä vaarantaa tasa arvoisen kohtelun järjestön osalta

usean kohdalla se myös laskee

mielestäni ei ole

mutta nyt tämä itse kysymys mikä tulee mieleen tässä on se että monella eläkeläisellä on hyvin suuri asunto ja monet haluaisivat vaihtaa sen pienempään mutta se ei onnistu koska aran säännöt ovat niin tiukat

mitä tulee näihin yrityksen pilkkomiin vaaliavustuksiin niin en tiedä kuinka tietämätön itse olet mutta kyllä minä tämän olen kuullut en omalta kohdaltani minun vaalirahailmoitukseni näkyvät avoimesti tuolla nettisivuilla mutta kyllä yritykset tämän osaavat osaavat ostaa seminaarilippuja yksittäisin kappalein

arvoisa puhemies ja hyvät kollegat

valtiovarainvaliokuntahan teki tässä kuussa tarkastusmatkan kehitysyhteistyökohteisiin etiopiaan ja tansaniaan ja siellä me näimme paljon hyvää mitä kehitysyhteistyövaroilla saadaan aikaiseksi

suunnanmuutos ei kuitenkaan tapahdu nykyisellä esityksellä joka jatkaa sillä huolimattomalla lainvalmistelulinjalla jota tässä asiassa on liian kauan nähty

aran jonossa olevat eläkeläiset eivät saa helposti kunnan vuokra asuntoa pienempään vaihdettua koska he eivät ole ensisijaisesti jonossa koska he eivät ole asunnottomia

näistä ulkosuhdeasioista joista tässä kertomuksessa puhutaan itselle tuli aivan uutena yllätyksenä se että uudeksi demokratiakumppaniksi yleiskokouksessa on loppuvuodesta valittu myös palestiina

esimerkiksi tansaniassa on hyvä metsäohjelma johon suomalaista osaamista viedään metsän istutukseen ja kasvattamiseen sekä jalostamiseen saakka

mielenterveyden keskusliiton mukaan viidennes alaikäisistä lapsista elää perheissä joissa vanhemmilla on mielenterveyden ongelmia

siinä mielessä kyllä tämmöisen avoimuuden lisäämisen pitää tulla myös säädöksiä tiukentamalla koska piilottaminen on helppoa jos sen haluaa tehdä

siellä oli myös erittäin hyvä ohjelma siitä kuinka nuorisotyöttömyyteen pureudutaan mobiilisovellusten toimesta jopa huomattavasti nykyaikaisemmalla tavalla kuin täällä suomessa

se antaisi mahdollisuuden myös säästää näissä vuokranmaksuissa

en kuitenkaan voi itse hyväksyä sitä että euroopan neuvoston suomen valtuuskunnan kertomus itse toteaa tässä lainaten joitakin lähteitä että lainsäädännön hitaus palestiinassa johtuu israelin miehityksestä

mielestäni se kuitenkin on aika tyhjän veroinen jos katsotaan sisältöjä

mutta mitä tulee näihin määrärahaleikkauksiin niin olisin kysynyt ministeri toivakalta sitä voitaisiinko näitä nyt tarkastella toisesta näkökulmasta siten että säästettäisiin näiden suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen toimintamahdollisuuksia siten että niiltä ei enää jatkossa leikattaisi nyt tässä tulevassa kierroksessa

täällä toki mainitaan myös tämä hamasin osuus siitä että se ei kunnioita palestiinan sisäisiä sovintoon tähtääviä sopimuksia mutta korostetaan sitä että suurin este demokratian tiellä on israelin miehitys

minä pahoin pelkään että riippuen aina hallituksesta me tulemme näillä toimilla viemään uskottavuuden siltä että raha automaattiyhdistyksellä on oikeus kerätä näitä varoja monopolinomaisesti

mitä aiotte tehdä niitten perheitten hyväksi jotka tarvitsevat tätä tukea kotiin mutta eivät sitä kuntien taloustilanteiden johdosta saa juurikaan

näin se kuitenkaan ei tietääkseni ole ainakaan niitten tietojen valossa mitä olen itse aikanaan tästä kerännyt ja ihmettelenkin sitä miksi suomen euroopan neuvoston valtuuskunta on korostetusti nostanut näitä poliittisia arkoja aiheita tähän kertomukseensa pinnalle

nimittäin on kohtuutonta että suomalaiset kehitysyhteistyöjärjestöt joutuvat sen leikkauksen kohteeksi niinkin suuressa määrin kuin tähän saakka on käynyt

eikö ne tulisi tehdä siinä vaiheessa kun ongelmia ilmenee ja olla lisäämättä tarpeetonta työtä ja puuttua oleellisiin ongelmiin

tämä on yksi syy miksi kansainväliset pelifirmat hyökkäävät eussa suomea vastaan ja vaativat tämän monopolin purkamista että valtio ei anna sitä kaikkea rahaa suoraan yleishyödylliseen toimintaan

arvoisa puhemies

nyt puhutaan kouluista joita lakkautetaan myös vantaalla ja pääkaupunkiseudulla lakkautetaan kouluja koska kunnilla ei ole rahaa ylläpitää niitä seiniä ja tiloja ja tehdä yhä suurempia yksiköitä

arvoisa puhemies

samanaikaisesti maksut nousevat ja verot nousevat kunnissa ja ostovoima vähenee

ministeri unohti jätti kertomatta sen että ruotsissa kuitenkin terveysviranomaisilla on velvollisuus ilmoittaa mikäli he epäilevät että tämmöinen henkilö on syyllistynyt yli vuoden mittaisen vankeusrangaistuksen vaativaan rikokseen

kysyisinkin ministeriltä

pakkoliitostako tällä toteutetaan siten että ajetaan taloudet rapakuntoon ja kun kriteerit eivät täyty niin sitten se yhdistäminen toteutetaan tätä kautta

mutta oleellisin kysymys on kuitenkin se että hallitus alkaa tulkitsemaan perustuslakia uudella tavalla ja nytten epäilen että hallitus alkaa myös tulkitsemaan muitakin ykn ihmisoikeussopimuksia kuten tss komitean sopimusta

onko tämä sitä vapaaehtoista yhdistymistä nyt mistä te olette puhuneet tai pääministeri ja valtiovarainministeri ovat puhuneet täällä jo kaksi vuotta että vapaaehtoisesti yhdistytään vai onko todellisuudessa suunnitelma että näin se tapahtuu

siinä sanotaan että kaikilla on oikeus koulunkäyntiin riittävään ravintoon ja edullisiin terveyspalveluihin jokaisella valtion alueella olevalla lapsella myös paperittomalla siirtolaisella

eikö tässä nyt avata semmoinen pandoran lipas jossa ruvetaan tulkitsemaan perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia myös siten että oikeuden ravintoon pitää tulla myös täällä maassa laittomasti oleville henkilöille

arvoisa puhemies

eikö tämä ole ihan johdonmukainen johtopäätös

viittasit siihen että heidät siirrettäisiin työelämään mutta tosiasiassa tämähän ei ole niin helppoa ja vasemmisto varmasti sen tietää

on hyvä kiinnittää huomiota juuri näihin edustaja pekkarisen mainitsemiin hallituksen epäonnistumisiin siltä osin että kun toimeen ryhdyttiin niin kivihiilen käyttö kasvoi

aina kun nähdään niin sanotun helpon rahan mahdollisuus se tuo tahoja jotka toimivat aluksi näennäisesti eettisesti mutta jatkossa totuus paljastuu siten että kysymyksessä onkin voiton maksimoiminen

näitä korjausliikkeitä nyt on kyllä tehty ja niitten arvioinnit yleensä kestävät mielestäni hyvin pitkiä aikoja sillä eihän tällainen voi olla nykypäivää että meillä kestää kaksi vuotta kääntää kelkkaa kun huomataan että ollaan menossa väärään suuntaan